tämä lakialoite varmistaa eduskuntaryhmien käytännön toimintaa ja siksi se on varsin tärkeä kanslioiden kannalta

siksi ehdotan että eduskunnan on pysäytettävä koko taksialaa uhkaava hanke

edelleen se luo oikeudellisen perustan eduskuntaryhmän toiminnalle ja tämä erityislaki lainsäädännöllisenä ratkaisuna on järkevä

eli tämä pommi on purettava

taksiyrittäjät eivät todellakaan kaipaa tähän hetkeen yhtään uutta epävarmuustekijää

yksi ja yhtenäinen lakikokonaisuus mahdollistaa eduskuntaryhmän oikeushenkilöllisyyden ja myös oikeustoimikelpoisuuden

siksi sitä ei ole syytä horjuttaa

ja tämä edelleen mahdollistaa että eduskuntaryhmän saama tuki eduskunnan talousarviosta jatkossa on mahdollista

erityisesti se on toiminut hyvin haja asutusalueilla missä alan yrittäjät ovat olleet valmiita päivystämään ympäri vuorokauden vaikka toiminta ei välttämättä aina ole ollut kovin kannattavaa

tämä keskustan vastalause joka on jaettu pöydille on tehty mietinnön luonnosvaiheessa ja haluan merkitä pöytäkirjaan että siitä poistetaan osa oikealta palstalta toinen kappale joka alkaa

tämän rekisteröinnin kautta sopimuskumppanille ja kolmansille osapuolille käy selkeästi ilmi eduskuntaryhmien toiminta

valtiovarainvaliokunta niin ikään myöntää omassa mietinnössään että tällainen valmistelu todella on vireillä

ryhmät ovat edelleen osa eduskunnan kiinteää toimintaa niiden suhde yksittäisen kansanedustajan toimintaan edelleen lujittuu ja varmistuu ja kukin eduskuntaryhmä voi sääntöjensä kautta tarkemmin säädellä eduskuntaryhmän toimintaa

ja saman kappaleen lopusta jossa todetaan että hanke ei ole vaikuttanut valiokunnan muutosehdotukseen mutta senkään vuoksi verotuen nykyrakennetta ei ole syytä muuttaa

jos hanke etenee verotukien asema tulee pohtia uudestaan kokonaisvaltaisesti myös tämä poistetaan ja sen jälkeen se vastaa varsinaista hyväksyttyä mietintöä

siksi on tärkeätä hyväksyä lakialoite tällä kevätkaudella ja saattaa se vielä mahdollisimman nopeasti toimeen

arvoisa puhemies

eduskunta edellyttää että hallitus lopettaa välittömästi lainvalmistelun jossa taksiliikennelakia on tarkoitus muuttaa siten että kaikki esteettömät taksit vapautettaisiin lupakiintiöistä

hallituksen tulee luopua samalla myös toisen vaiheen lainvalmistelusta jossa koko ammattimaisen henkilöliikenteen sääntelystä luovuttaisiin

perusteena se että suomessa ruuan verotuksen pitäisi olla lähempänä samaa tasoa kuin sisämarkkinoilla keskimäärin on

kun kuitenkaan nämä esitykset eivät toteutuneet mikä olisi mahdollistanut myös sen että uuden kasvun aikaansaamiseen meillä olisi ollut enemmän resursseja ja että olisimme velkaantuneet miljoona euroa vähemmän päivässä mitä hallituksen esitys niin meillä ei nyt ole muuta mahdollisuutta kuin kannattaa edustaja mustajärven tekemää hylkäysehdotusta ja tällä toimenpiteellä saada aikaan tänne sellainen esitys joka vahvistaa valtion taloutta alentaa ruuan hintaa ja mahdollistaa sen että velkaa valtiolla tulevaisuudessa on vähemmän

esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden osalta edellytetään että hallituksen pitää löytää rakenteellisten toimien lisäksi selkeitä keinoja joilla tähän edustaja ihalaisen esittämään kysymykseen löytyy vastauksia

tällä lisätalousarviolla puututaan kuitenkin vain muutamiin ongelmiin ja kun tämä jakovara on tämänkaltainen niin pakko on löytää jostain pelivaraa ja pelivaraa löytyy ainoastaan rakenteellisilla uudistuksilla ja siitä että näitä omistusrajoja voidaan purkaa niin että sieltä löytyy pääomaa

täällä joissakin puheenvuoroissa on todettu että on myös positiivisia pieniä merkkejä

ne merkit nimenomaan ovat mahdollisia sen tähden että kotitaloudet kuitenkin ovat luottaneet ostaneet ja sitä kautta on syntynyt lisää verotuloja ja toisena kokonaisuutena on ollut rakentaminen

pakko tietenkin myöntää että niiden ihmisten jotka ovat sosiaaliturvan varassa ostovoima ei ole kehittynyt ja sen tähden juuri näihin ihmisiin ja pitkään työttömänä oleviin pitää löytyä joitakin keinoja jotka sitten ovat ratkaistavissa tuossa julkisen talouden suunnitelmassa eivät tällä lisäbudjetilla valitettavasti

seitsemän lapsen isänä ja kahdeksan lapsenlapsen isoisänä minullakin on tuntemuksia siitä millä tavalla lapsilisillä halutaan tasata lapsellisten ja lapsettomien välisiä eroja

kaikki hyvin tiedostavat että lapsista johtuvat kulut erilaisten harrastusten myötä koituvat monenlaisina ja vanhemmat joutuvat osallistumaan tai saavat osallistua lasten harrastusten myötä erilaisiin kuljetuksiin osallistumisiin ja lapsilisällä osittain voidaan lapsettomien ja lapsellisten välisiä eroja tasata

yhdyn myös siihen mitä edustaja virtanen totesi että jos lapsista johtuen vastaavan tulotason perhe joutuu alistumaan ja menemään toimeentuloluukulle kyllä silloin valtakunnassa on perhepolitiikassa pahoin epäonnistuttu silloin on jotain jossain vialla

eli valtava pahoittelu että joudumme suomen eduskunnassa tällä vuosituhannella tekemään tämänkaltaisia ratkaisuja joissa nöyristellen joudutaan ottamaan pois niiltä joilla vähemmän on ja joudumme hyväksymään sellaisia epäkohtia joita edustaja vähämäkikin totesi joihinka lapsiperheet viime aikoina ovat joutuneet

siksi pitää kannattaa epäluottamuslausetta

lisätyötunnit ovat se ainut mahdollisuus joka pitää suomalaisen yhteiskunnan palvelukyvyn yllä ja tietenkin pitää muistaa että olemassa olevat pitää säilyttää

me olemme esittäneet esimerkiksi yrityksille joilla on vaikeuksia pääoman hankinnassa pankkitakuussa tehtyjä tilauksia vastaan tietynlaisia ehdotuksia kun kuitenkin yhteiskunnan kannalta on parempi että yritys voi toimia kannattavasti eikä joudu siihen tilanteeseen että joutuu lomauttamaan tai irtisanomaan työntekijät

meillä on menossa rakennemuutos jossa olemassa olevia työtunteja yhä useammin tulevat tekemään erityisesti tänne etelä suomeen muut kuin suomalaiset

nämä työsuhteet ovat lyhyitä ja jonkin verran häiritsevät tätä kilpailukykyä ja työsuhteiden syntymistä

onko olemassa te kun olette asiantuntija mitään elementtejä joilla voitaisiin tilanne normalisoida ja mahdollistaa se että työehdot tulisivat oikeudenmukaisesti täytettyä ja että suomalaiset voisivat entistä enemmän tehdä näitä töitä

arvoisa puhemies

liikennepolttoaineiden veronkorotus rokottaa kaikkein eniten niitä jotka joutuvat päivittäin palveluiden tai asioinnin tai työn tähden käyttämään omaa autoa

tässä kuitenkin käy niin että kun hallitus väylämaksuja on puolittamassa mistä pitää antaa kiitosta puolitetaan yksityistiemaksut mutta vain väärään suuntaan

toivottavaa on että ministeri nyt vastaisi mistä johtuu se että nimenomaan näitä ihmisiä jotka joutuvat asumaan haja asutusalueilla yksityisteiden varsilla rangaistaan monella eri tavalla

arvoisa puhemies

jotta tämä kriisi voidaan purkaa se edellyttää joitain uusia toimenpiteitä

kysynkin molemmilta ministereiltä

onko teillä asenteellisia ongelmia lähteä käsittelemään näitä kahta uutta asiaa yhteiskuntasopimusta joka on hyvin laaja ja jossa otettaisiin huomioon valtavasti asioita ja sitten tätä kasvurahastoa

suomalaisen ympäristöpolitiikan ja luonnon monimuotoisuuden iso kuva syntyy siitä kohtaavatko lainsäädäntö ja kansalaisten sitoutuminen toinen toisensa onko se uskottavaa voimmeko jokainen omalla paikallamme tehdä maapallon pelastamiseksi jotain

nyt suomalaiset metsänomistajat joille kuuluu kunnia siitä että metsät sitovat tänä päivänä hiilidioksidia enemmän kuin koskaan aiemmin kokevat että he osaltaan ovat tehneet arvokasta työtä maapallon pelastamiseksi ja kun samaan aikaan leikataan näitä kannustavia rahoja joilla tämä toiminta on käynnissä ja nyt syntyy se kuva että näissä kansainvälisissä sopimuksissa suomi on sitoutunut sen kaltaiseen tilanteeseen jossa suomi joutuu maksamaan niin sen metsänomistajan joka on tehnyt tätä arvokasta työtä on vaikea ymmärtää tätä lopputulosta että syntyy tämä sitoutuminen eri toimijoiden välillä

puhemies

sen tähden haluaisin tukea ministeriä niissä toimissa joita me täällä voimme tehdä joilla me voisimme pitää yllä kannattavuutta ja joilla me voisimme varmistaa sen että tulevaisuudessakin olisi viljelijöitä

viljelijän kannattavuus muodostuu tuista kansallisista eu tuista sitten markkinahinnoista joihinka me viljelijät itse voimme jonkin verran vaikuttaa emme kuitenkaan riittävästi ja sitten maatalouden tuottavuudesta ja kilpailukyvystä

nyt näyttää siltä että energiaverot makeran leikkaukset ja ilmeisesti nämä kotieläintuet jotka ovat leikkauksen kohteena vaikuttavat tähän kannattavuuteen

käsittelyn pohjana on esitys euroopan vakausmekanismin perustamisesta eli lyhenteenä evmstä

keskusta ei voi hyväksyä tämän mekanismin perustamista perusteena neljä syytä

yli kahden vuoden ajan euroalueella on ostettu aikaa ensin auttamalla pieniä maita millä yritettiin parantaa velkakestävyyttä jotta ne pääsisivät avoimille vapaille markkinoille

henkilökohtaisesti uskoin silloin kaksi vuotta sitten että tällä tavalla palomuuria rakentamalla voidaan auttaa ja parantaa näiden maiden velkakestävyyttä

myöhemmin on kuitenkin käynyt ilmi että samaan tilanteeseen on joutumassa espanja ja monet pelkäävät että näitä seuraa myöskin italia

jokainen ymmärtää että pieni maa ei voi ottaa ylitakausta tai ylen määrin kannettavaksi sellaisia vastuita joita mahdollisesti ei voi itse kantaa

olen joutunut maksamaan takauksen ja aina pitää itse arvioida kun lähtee takaamaan kykeneekö kantamaan sen vastuun ja horjuttaako se vastuunkanto omaa taloutta

siksi on perusteltua että on eri asia olla takaamassa tämän välineen kautta pientä maata kuin isoa maata

tämä lääke kuitenkaan tähän mennessä ei ole auttanut ja kun tästä palomuurista on keskusteltu niin tässäkin salissa todettiin että jos ollaan mukana omistamassa rivitalosta osaketta ja jos rivitalon päässä palo syttyy niin oman intressin kannalta pitää olla aktiivisesti sammuttamassa koska kyseessä on oma etu

suomen etu ei tietenkään ole rivitalon osakkeenomistus vaan suuren suuren kerrostalon pieni vuokrahuoneisto ja sen tähden ei ole syytä ottaa turhan suurta riskiä ja turhan suurta roolia

tämän johdosta esitänkin että eduskunta ei hyväksy hallituksen esityksessä tarkoitettua sopimusta ja että lakiehdotus hylätään ja edelleen että hyväksytään vastalauseessa oleva seuraava lausuma

eduskunta edellyttää että mikäli hallitus eurokriisin käsittelyn myötä sitoutuu sellaisiin päätöksiin jotka johtavat velkaunioniin ja liittovaltiokehitykseen on asiasta aikanaan järjestettävä kansanäänestys

mitä enemmän on rahaa valtiolla tarjota sitä enemmän sitoutuu yksittäisten metsänomistajien rahaa ja sitä enemmän käytetään moottorisahoja sitä enemmän kuluu renkaita sitä enemmän tulee puuta markkinoille

nyt kun käytössä on vähän rahaa tämä saattaa johtaa siihen että kuiduttavan teollisuuden tarvitsemaa puuta siirtyy polttolaitoksiin

olisi erittäin tärkeätä että kun nimenomaan siinä vanhassa järjestelmässä oli pinta alaperusteinen ja haketustuki ja kun syntyi tämä pinta alaperusteinen ja tämä petu niin nyt petussa varatut rahat kaikki siirrettäisiin tänne pinta alaperusteiseen jotta saataisiin nuoret metsät kuntoon jotta kuiduttava teollisuus saisi kuitupuuta ja jotta voitaisiin tehdä päätehakkuuta ja jotta voitaisiin turvata se uusiutuvan energian tavoite

jotta tulot toteutuvat pitää pistää lisää rahaa sinne

ihan pieni kysymys

suomalainen elintarviketalous ja maatalous on eu jäsenyyden aikana oikeastaan parantanut tuottavuutta selvästi paremmin kuin esimerkiksi naapurissa ruotsissa

kysyisin koskeeko se myös sitä epätervettä kilpailua joka jalostavien yritysten välillä on jotka markkinoivat saavansa raaka ainetta alle raaka aineen hinnan kaupalle

voiko tällä mahdollisesti uudella tulevalla lainsäädännöllä vaikuttaa myös siihen että jalostajat eivät markkinoi kovassa kilpailutilanteessa alle raaka aineen hinnan valmiita tuotteita

jos muutama sentti tulisi lisää se tekisi heti kymmeniä miljoonia euroja